valtakunnallisen työpankkikokeilun kohderyhmää laajennetaan koskemaan nuorisotakuun piiriin kuuluvia nuoria joilla ei ole ammatillista perustutkintoa

ammattikorkeakouluopiskelijoitten terveydenhuollosta sain juuri eilen työryhmän esityksen ja se yths mallin mukainen toiminta olisi mielestäni kyllä ehdottomasti se hyvä juttu

on olemassa perusteltu riski siitä että mdpvn maahantuonti myynti ja käyttö lisääntyvät huomattavasti ellei sitä saada nopeasti määriteltyä huumausaineeksi

työttömyysturvamenojen kasvu aiheutuu työttömyyden lisääntymisestä

tämän johdosta hallitus esittää nyt huumausainelakiin muutosta jonka mukaan mdpv määriteltäisiin huumausaineeksi jolloin siihen sovellettaisiin huumausainelain mukaisia yleiskieltoja

siitä keväällä sitten lisää

tätä tämä osoittaa että oppositiostakin

vaikka yhden aineen lisääminen suoraan huumausainelakiin on erittäin poikkeuksellista tässä tilanteessa se on kuitenkin tarkoituksenmukaiseksi arvioitua ja tarpeen

edustaja heinäluoma

ja arvoisa

täällä nimenomaan työ oli näin että annettiin kiitosta siitä että taso aloitus karisto esityksiä

arvoisa herra puhemies

mutta olen kyllä sitä mieltä että kyllä se rahaa tarvitsee jotta sitten ne etuisuudet mitä tällä hetkellä annetaan eivät heikkenisi keneltäkään

sen takia pysty yllätys on kyllä väärin hän

ja sitten mennään puhujalistaan

kun sitten on osoittautumassa peritään tulkkaajan koko totuus että kyllä valtaosin se peruutetaan mutta sitten toista kautta kuljetetaan kuitenkin sisään eläkeläisten asumistuen

merkittävin kasvu aiheutuu sairaus ja vanhempainpäivärahamenojen sekä matkakorvausmenojen kasvusta

tämähän on perussuomalaisten sosiaali ja terveysministerin hanna mäntylän vastuulla ja kaniiniesittelystään tapahtuvaa päätöksentekoa että hänellä varmasti on kaikki tähän asiaan liittyvät tiedot ikävä kyllä meille nyt yhtä

yöliikennettä ei tämä ole tällä kertaa sosiaalisen median uutisointia vaan on talo on kyllä sikäli että asia on sen löysin tämän

mutta on siis aika jännää meille kerrottu että leikkaukset on peruutettu ja sitä samaan aikaan oltiin sisustoista reittiä tulossa uusi leikkaus eläkeläisten toimeentuloon todelliseen asumistukeen risoo sen lisäksi yleisen asumistuen yli kahdenkymmenen eurolle kun sitä vielä tulossa

arvoisa herra puhemies

täällä on käyty hyvää keskustelua ja kyllä meistä jokainen tunnistaa ja tunnustaa sen että lapsilisästä leikkaus on todella vaikea meille kaikille

keskustelua ei syntynyt

minun mielestäni on turha kenenkään täällä nyt sanoa että tuosta noin vain ja turha kritisoida toisten tuntemuksia koska tämä on vaikeaa meille kaikille

asian käsittely päättyi

sosiaali ja terveysministeriön budjettihan on toiseksi suurin budjetti mitä näissä ministeriöissä on ja se on vain sellainen juttu että kaikkien piti talkoisiin tulla

jakopolitiikka on näitä arvovalintoja

alunperin todeta edustaja tolppaselle teillähän on tämä arvovalinta tehtävänä kuskaa vähennysten kautta tulleita ajautuneet tilanteeseen jossa eläkkeensaajien asumis tai eläkkeensaajien tulot tulevat olemaan pienemmät

eikä tämä nyt varmastikaan ole viimeinen korotus mitä joudutaan tekemään

äänet palkansaajien koska ette korjaa tätä asiaa

kun me varmaan joudumme tekemään myös muita säästöjä niin onhan se hyvä että meillä on sitten se tupakka jos te nyt olette sitä mieltä että se on se joka seuraavaksi sitten laitetaan listoille

tämähän nyt oli vähän niin kuin eri asiaa kuin mitä tässä nyt esiteltiin ja mikä oli lähetekeskustelun aiheena mutta otan kuitenkin kantaa koska kysymys on lääkelaista

on lomautettavat viime hallituskaudella kun nostettiin vähennyksiä korjattiin siltä osin pidettiin huolta myös siitä sekä eläkeläisten

eli todella ymmärrän tämän eestilän toiveen ja minä olen saanut palautetta nimenomaan sieltä itä suomen yliopistosta juuri tästä että on merkillistä että savonlinnan ja joensuun apteekit ovat nimenomaan helsingin yliopistollisen apteekin sivuapteekkeja ja on toivottu muutosta

on samalla tasolla ja tältä osin jo on suuri sääli ette

halunneet pitää tätä painopisteenä ja siltä osin kyllä kokoomus opettelin myös järjestää koska tämä oli teille on kynnyskysymys se nyt ei näin toimita kauhut sitä pitää ihmetellä miksi perussuomalaiset lähtivät

mutta nyt pitää aina muistaa sitten että sillä kolikolla on myös se puoli että ei apteekkeja perusteta vain sillä perusteella että jollekin annetaan lupa perustaa niitä vaan se lähtee aina siitä tarveharkinnasta eli lääkelaki lähtee aina siitä tarvitaanko jollakin alueella apteekkia eli siitä asiakkaitten kansalaisten tarpeesta

sitten vielä edustaja meri vastauspuheenvuoro ja sitten mennään taas listalle

sitten te täällä puhutte tästä oppivelvollisuusiän nostamisesta

arvoisa herra puhemies

minun mielestäni on tosi hieno asia että kaikki ovat täällä nyt sitä mieltä että me satsaamme nimenomaan niihin syrjäytyneisiin tai syrjäytymisuhan alla oleviin

yhteistyön lisääminen ja verkottuminen sekä olemassa olevan tiedon edelleen hyödyntäminen ovat suomalaisen kilpailukyvyn kannalta oleellisia asioita näin myös tutkimusmaailmassa

mutta minä ymmärrän tämän teidän huolenne ja siitä syystä kun minulta on kysytty tätä minun mielipidettäni niin minä tietysti toivoisin että helsingin ja itä suomen yliopistot pääsisivät nyt yhteisymmärrykseen siitä että rauhanomaisin keinoin tämä pystyttäisiin järjestämään niiden yhteisellä sopimuksella

edustajat kari edustaja andersson niinistö zyskowicz ja sitten vielä otetaan pari muuta heinonen tulee vielä sieltä

ministeri kiuru on vetäissyt tänäkin päivänä täällä kyselytunnilla listan mitä kaikkea sillä tehdään ja se täsmätään nimenomaan niihin jotka eniten sitä tarvitsevat

esillä olevalla hallituksen esityksellä tavoitellaan käytäntöjen harmonisointia ja yhdenmukaisiin menettelyihin siirtymistä tutkittaessa ihmisperäisiä näytteitä ja niistä saatavaa tietoa

meillä jotkut asiat menevät momenteissa hieman päällekkäin mutta niihin tarvittaessa palaamme tuossa keskustelun aik

me pidämme hyvin tärkeänä nyt kun tulevia ratkaisuja tehdään että me huolehdimme siitä että tämä miljardin säästöpossu joka meillä on olemassa ei tule rikotuksi

eli me emme missään nimessä voi täällä suomessa hyväksyä missään vaiheessa velkojen leikkauksia mitä silloin tällöin on väläytelty tässä akuutissakin keskustelussa

niin että eta tuo

siellä on paljon sellaisia perheitä jotka ovat suomalaisia jotka asuvat ulkomailla ja kyllä se sellainen juttu on että on aikoinansa sovittu tämä koordinaatiosopimus että myöskin se sosiaaliturva liikkuu

ydin kuin edustaja tietää oikein hyvin liittyen tuohon äskeiseen puheenvuoroon se on aina niin että lähdetään tarpeesta ja nyt jos me lisäisimme sinne niin ainakaan omien saamieni tietojen mukaan nyt ei ole lisätarvetta

on hyvin tärkeää että nykyhallitus pysyy tässä tiukkana ja toteuttaa edellisen hallituksen aloittamaa johdonmukaista linjaa sen suhteen että todellakaan piikki ei saa olla auki ja yhteinen

siksi nämä linjanvedot mistä tänäänkin täällä puhumme ovat äärimmäisen tärkeitä puhemies

kiitoksia ministeri rehula

tutkijayhteisön on jaettava tietoa biolääketieteellisen tutkimuksen tavoitteista menetelmistä ja tuloksista pitääkseen yllä suomalaisten tutkimusmyönteisyyttä

tässä debatin aluksi annan ensiksi sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenille puheenvuoron ja sen aloittaa edustaja haatainen olkaa hyvä

voimassa olevan työturvallisuuslain keskeisiä tavoitteita on että työpaikoilla kiinnitetään huomiota järjestelmälliseen ja jatkuvaan työympäristön ja työolosuhteiden arviointiin sekä niiden parantamiseen

ihmisperäisten näytteiden tutkimuksellisen hyödyntämisen on oltava läpinäkyvää ja perustuttava luovuttajan suostumukseen

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen tavoitteena on biopankkien perustaminen

hallituksen esityksessä ehdotetaan täsmennettävän työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaa pykälää siten että myös työajoista aiheutuvat haitta ja vaaratekijät on työnantajan selvitettävä ja arvioitava

puhujalistaan

työaikoihin liittyvien haitta ja vaaratekijöiden selvittämisellä ja arvioinnilla on siihen on niiden edellyttämällä sekä niiden edellyttämillä korjaavilla toimenpiteillä voidaan ehkäistä sairauspoissaoloja ja tapaturmia sekä edistää työntekijän työssäjaksamista läpi työuran

biopankkia koskeva tieto sisällytettäisiin sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirastoon perustettavaan valtakunnalliseen biopankkirekisteriin joka olisi julkinen

asia

meillä on täällä ministereitä paikalla

pyydän niitä edustajia jotka haluavat varata minuutin mittaisen vastauspuheenvuoron varaamaan sen painamalla v painiketta ja nousemalla seisomaan ja vipatti keskustelun aloittaa edustaja

työaikoihin liittyvien haitta ja vaaratekijöiden selvittäminen ja arviointi on täsmennys lakiin

terveydenhuollon yksiköiden hallussa olevat vanhat näytteet voitaisiin siirtää biopankkeihin ellei henkilö josta ja jolta näyte on otettu vastustaisi siirtoa

nykyinen työturvallisuuslaki jo edellyttää työnantajan selvittävän ja tunnistavan työstä työtilasta muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta ja vaaratekijät

tutkijoilla olisi oikeus saada tietoa biopankissa säilytettävistävää kehää saavat tietää biopankissa säilytettävistä näytteistä ja saada tutkimuksessaan tarvitsemiaan näytteitä biopankista

tämän vuoksi ja myös ottaen huomioon työaikojen merkityksen työntekijöiden terveydelle on katsottu tarkoituksenmukaiseksi että työajat mainitaan nimenomaisesti työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevassa pykälässä

tutkimustuloksissahan arvoisa puhemies on paljon kiinni näistä työaikojen vaikutuksista ja otan nyt sosiaali ja terveysalalta esimerkin

arvoisa herra puhemies

näytteen antajalla olisi oikeus saada tieto siitä mihin tutkimukseen hänestä otettuja näytteitä on käytetty mistä rekistereistä häntä koskevia tietoja on kerätty ja mitä näytteistä on tutkittu

jo monien vuosien ajalta on tutkittua tietoa siitä mitä vaikuttavat pitkät työvuorot joita joissain paikoissa harjoitetaan ja sitten myöskin tästä että on niin kuin kaksi työvuoroa perätysten

sitten myöskin kolmivuorotyön työn sspn koko nippu suhta suhdetta terveyteen ja sairauksiin on tutkittu ja myöskin suhdetta ihmisen työtehokkuuteen ja myöskin sitten masentuneisuuteen ja tämäntyyppiseen on tutkittu ja niistä on ihan selvää näyttöä siitä että työajalla on merkitystä

arvoisa puhemies

siinä on tämä tarveharkinta puolisoiden tulojen osalta

ihmisperäisiä näytteitä hyödyntävä tutkimus kehittyy nopeasti ja toimintaympäristö muuttuu tietotekniikan ja uusien analyysitekniikoiden sovellusten ansiosta

tiedän että edustaja rehula ollessaan ministeri kovasti haaveili siitä että saataisiin se mutta se maksoi niin kuin tuossa todettiin näin paljon miljoonia

näin nyt totean että myös erittäin tärkeitä ovat reisilihakset eli kolme kertaa päivässä kymmenen kertaa nousua laskua nousua laskua niin pidämme itsemme toimintakykyisinä

tämä tekee sitä ihan sanan varsinaisessa merkityksessä nimittäin tämä lisää ja kehittää lääketieteellistä tutkimusta

kun me keskustelimme hallitusohjelmaneuvotteluissa tästä tarveharkinnasta niin totta kai jos meillä olisi ollut rahaa me olisimme siihen korjausta saaneet mutta ei nyt ollut

ihan tähän lopuksi

isyysvapaasta kysyttiin ja mehän olemme nyt muuttaneet sitä isyysvapaasysteemiä ja tehneet joustavammaksi ja isien vapaata lisänneet jotenka todella aivan niin kuin edustaja täällä totesi se on hyvä edistys

kun täällä kritisoitiin sitä että mitä me oikein ymmärrämme perusturvalla niin kyllä sanon sen ryhmän puheenjohtajana joka pohti näitä asioita hallitusohjelmaneuvotteluissa että emme me nyt mitään kapeakatseisia olleet

muistan ikuisesti viimeiseksi jääneen tapaamisemme leena palotien kanssa

tietysti kun nyt on tehty juuri tämä niin katsotaan ensiksi miten tämä pelittää ja mitä se vaikuttaa isien käyttöön ja niin edelleen

kyllä me katsoimme että ihmisen perusturvaan kuuluu muutakin kuin nämä asiat ja niin kuin tiedätte asumistukeen ja toimeentulotukeen molempiin tulee korjaus ja sillä saadaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemaa nostettua ja parannettua

varmasti sitten sen arvioinnin perusteella pystytään katsomaan mitä muuta pitää tehdä

professori akateemikko palotie jaksoi kantaa huolta myös tutkimustyön edellytyksistä ja siten varmistaa tutkimustyön jatkumisen